tutkimusten mukaan etninen jako kasvattaa eriarvoisuuden tunnetta

uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa puhutaan kulttuurisesti kestävästä kehityksestä sekä eri kulttuuri ja kielitaustaisten ihmisten kohtaamisesta perusopetuksessa

arvoisa puheenjohtaja

arvoisa puhemies

ihan aluksi tarkennus tuohon äskeiseen vastauspuheenvuoroon elikkä todellakin voimakeinoja saa käyttää vain vaarallisten esineiden pois ottamiseen lukiossa ja ammattiopetuksessa mutta perusopetuksessa nuorempien oppilaiden kyseessä ollen myöskin häiritsevien esineiden ottaminen voimakeinoin on sallittua ja tämä on mielestäni perusteltua kun on kysymys kuitenkin aika pienistä lapsista

katsomustiedossa uskontoja voitaisiin opettaa niin että oppilaat oppivat ymmärtämään toistensa maailmankatsomuksia etsimällä kaikkien katsomusten yhteisiä piirteitä

tällä hetkellä se ongelma on se että meillä on kyllä periaatteessa ihan riittävästi korkeakoulupaikkoja kaikille meidän koko ikäluokalle ja sen ylikin mutta ongelma on se että niitä paikkoja jää tyhjäksi sen takia koska joku aloittaa opiskelun ja sitten lopettaa sen ja voi saada sen toisen paikan itsellensä

mutta todellakin tämän koulujen työrauhaan liittyvän lakiesityksen mukaan joka meillä nyt on käsittelyssä kaikilla oppilailla on ennen kaikkea oikeus turvalliseen kasvu ja opiskeluympäristöön

elikkä esimerkiksi lääketiede on hyvä esimerkki tästä

siitä koko laki lähtee liikkeelle

esimerkiksi siinä kemian aineessa voisi olla sellainen että on nämä lääkikseen siirtyvät ja se järjestelmä muodostetaan semmoiseksi että sitä tyhjäkäyntiä ei sinne enää jääkään

tämä siirtymistä

merkit väkivaltaisten aatteiden leviämisestä ovat olleet ilmassa jo pitkään viime aikoina lisääntyvässä määrin mutta opetukset väkivallan ennaltaehkäisyn tärkeydestä ovat tähän saakka kaikuneet ikään kuin kuuroille korville

on aivan selvää että lapsen ja nuoren motivaatio sääntöjen noudattamiseen kasvaa kun hän on itse saanut olla mukana niiden tekemisessä ja samalla se kynnys häiriökäyttäytymiseenkin kasvaa

sitä paitsi niin kuin sanottu kenenkään mahdollisuuksia ei aiota torpata niihin vaihtoihin tai uudelle hapettumiseen löytyy keskusteluun pääsee nyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin mutkaisen lakiehdotusta ensimmäinen käsittely päättynyt ensimmäisen käsittelyn esitellään uudelleen hakeutumiseen

sisäministeriön helmikuussa julkistama väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus osoitti että väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan myös suomen lukioissa ja ammattikouluissa

kouluyhteisöä vahvistetaankin lakiesityksen mukaan erityisesti parantamalla tätä oppilaiden osallisuutta

oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua opetussuunnitelmaan liittyvien erilaisten suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun ja samalla vahvistetaan lasten ja nuorten kasvua täysivaltaiseen kansalaisuuteen jo lapsuudessa

monet konfliktialueille kuten syyriaan lähteneet taistelijat palaavat tänne takaisin

pidän hyvin tärkeänä sitä että kun jo koulussa saa kokemuksen siitä että asioihin on mahdollista vaikuttaa niin se antaa hyvät eväät aktiiviseen kansalaisuuteen myös aikuisena

pariisissa alkuvuodesta kokoontuneet eu maiden opetusministerit korostivat euroopan laajuisten toimien ja etenkin koulutuksen merkitystä syrjäytymisen suvaitsemattomuuden rasismin ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisemisessä

on kiva ollut nähdä että jo nyt monissa ala asteen kouluissa on näitä oppilaskuntia lähdetty perustamaan ja oikein hyviä kokemuksia sieltä on jo nyt kuulunut

arvoisa puhemies

tällä hetkellähän siellä jälkkärissä oppilasta saa nykylain mukaan vain istuttaa mutta jatkossa myös kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten teettäminen oppilaalle tulee mahdolliseksi elikkä ne asiat jotka ovat tällä hetkellä monissa kouluissa toteutuneet tulevat nyt ihan lainmukaisiksi

keskustelu päättyi

eduskunnan seuraava täysistunto perjantaina neljäs kahdettatoista kello kolme

jos vaikka on riipustanut pulpettiin ruman sanan on jatkossa mahdollista ja varmaan ihan toivottavaakin että oppilas velvoitetaan hiomaan se puutyöopettajan kanssa kuntoon

myös oppilaan vastuuta tekemistään vahingoista selkiytetään ja oppilas voidaan velvoittaa siistimään aiheuttamansa sotku kasvatuksellisessa tarkoituksessa

erityisen tervetullut on osatyökykyisten työllistämiseen panostaminen tai se että nuorisotakuuseen saadaan taas lisäpanostuksia samoin koulutuksen saatavuuteen

varsinkin ylemmillä luokilla ja toisen asteen oppilaitoksissa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on toisinaan valitettavia tapauksia joissa oppilaan repussa tai säilytyskaapissa saattaa olla teräaseita alkoholijuomia tai jopa huumeita

rakennepaketissa päätetty oppivelvollisuusiän nostaminen tukee hallituksen tavoitteita erinomaisesti

tähän asti opettajalla ei ole ollut mahdollisuutta tarkastaa oppilaiden tavaroita tai vaatetusta ja ottaa näitä häiritseviä esineitä pois ilman oppilaan lupaa vaan tähän on tarvittu aina paikalle poliisi

näin ollen budjettiin sisältyy kipeitäkin asioita joista ikävimpiä ovat muun muassa opetus ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksien jäädytykset jotka aiheuttavat kipeitä säästöjä kunnissa

lain myötä tosiaankin laajennetaan näitä opettajan valtuuksia tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa pois ja takavarikoida vaaralliset tai häiritsevät esineet

syiden tulee toki olla perusteltuja ja todennäköisiä ja myöskin hienotunteisuutta ja yksityisyyttä ja koskemattomuutta tulee näissä tilanteissa sitten kunnioittaa

olen kuitenkin erittäin huolissani sinänsä hyvän rakennepaketin toisesta uudistuksesta jossa kotihoidon tuki jaettaisiin molempien vanhempien kesken vaikka sen takana onkin kaunis ajatus tasa arvosta

jos nyt aiotaan estää nimenomaan se että toinen vanhempi on kotona lapsia hoitamassa siihen asti kunnes nuorin täyttää tuon kolme vuotta menee tämä kotihoidon tukeen liittyvä ohjeistus periaatetasollakin aivan uusiksi

arvoisa puhemies

lisäksi tulevat lisääntyneiden infektioiden aiheuttamat kustannukset

myös lastentarhanopettajista on tällä hetkellä kova pula varsinkin suurissa kaupungeissa ja päiväkotilapsethan siis sairastavat tuplasti enemmän

esityksen mukaan työnantaja voi tietyissä tilanteissa myöskin poiketa lomautettuja ja osa aikatyötä tekeviä sekä takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia entisiä työntekijöitään koskevasta työntarjoamisvelvollisuudesta ja tämä koskisi muun muassa rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä jotka palkkaavat näitä työttöminä olleita

yhden hengen asuntokuntien lisääntyminen ja väestön vanheneminen ovat molemmat tämän hetken suurimpia väestötrendejä

kotihoidon tuen jakamista vanhempien kesken tuleekin vielä tarkoin harkita tässä taloustilanteessa jossa päinvastoin tulee etsiä keinoja kuntien kustannustaakan vähentämiseksi

arvoisa puhemies

tämä on erittäin odotettu uudistus järjestöjen piirissä koska tämä on hyvin tärkeä asia niiden toiminnalle

muutamissa budjettiasioissa tarvittaisiin eduskunnan käsittelyssä vielä hienosäätöä

me olemme saaneet paljon yhteydenottoja tämän suhteen ja onkin tärkeää niin kuin edustaja taimela tuossa mainitsi että tästä muutoksesta nyt sitten tiedotetaan hyvin etenkin järjestöille kolmannen sektorin toimijoille jotta sitten tiedetään mikä on muuttunut

oppositio ei ole esittänyt vaihtoehtoisia säästökohteita mikäli näistä luovutaan

julkisesta taloudesta kolme neljäsosaa kuuluu sosiaali ja terveyssektorille ja koulutusmenoihin ja sen takia myös näistä kaikkein tärkeimmistä asioista on ollut pakko jotakin leikata

sellainen varmasti on löydettävissä

tärkeämpi toimenpide olisikin alkoholinkäytön vähentämiseksi alkoholin mielikuvamainonnan kieltäminen kokonaan sillä tuo mielikuvamainonta aikaistaa ja lisää nuorten alkoholinkäyttöä

arvoisa puhemies

pitää pääsääntöisesti vodicar kotoa

näilläkin alueilla voidaan kuitenkin miettiä enemmän yhteistyötä eri oppilaitosten jopa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välillä siten että samoja tiloja samoja opettajia ja samaa hallintoa voidaan hyödyntää oppilaitosten kesken ja tällä tavoin saada säästöjä aikaiseksi opetustyön kärsimättä

lukioverkon suhteen eniten on ehkä mietittävää keskisuurissa kaupungeissa joissa saattaa edelleenkin olla vajaakäytössä olevia lukioita muutaman kilometrin päässä toisistaan tämä ei liene järkevää

opetusministeriö ei siis ole vähentämässä ammattikouluja ja lukioita vaan järjestäjäverkkoa tiivistämässä elikkä ne tekevät sitten itsenäisesti päätökset siitä millainen oppilaitostarjonta alu eella on kaikkein paras

aika usein on esimerkkejä siitä että kun oppilaitosverkkoa on tiivistetty aluksi narinaa kuuluu mutta sitten loppujen lopuksi ollaan hyvinkin tyytyväisiä siitä että nuorille tulee paljon enemmän mahdollisuuksia

näitä kaikkia kannattaa tässä rakenneasiassa miettiä

on pelkästään oppilaan etu että koulutuksen järjestäjä huolehtii oppilaasta koulutuksen alusta sen loppuun suorittamiseen saakka etenkin niissä hankalissa kohdissa joissa oppilaan opiskelumotivaatio saattaa olla kadoksissa tai tulee eteen muita vaikeuksia jotka opintoja hidastaisivat tai jopa saattaisivat aiheuttaa opintojen keskeyttämisen

odotan oppositiolta konkreettista ehdotusta millä esitetyistä säästöistä luopuminen voitaisiin kattaa pyhtää vehkaperä koska yhdistää pietari

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

eduskunnan kevätistuntokauden ehkäpä tärkeimpänä asiana on ollut vastikään pidetty kehysriihi jossa linjattiin hallituksen tulevaa talouspolitiikkaa

olisikin tosi hyvä että tässä esityksessä olisi mukana tämmöinen paljon parempi analyysi näistä taloudellisista vaikutuksista eikä tosiaan ole hyvä että näin isoja juttuja tuodaan sitten vähän puutteellisella valmistelulla

tuloksiin voimme oikeudenmukaisuuden näkökulmasta olla kuitenkin tyytyväisiä

arvoisa puhemies

tänne eduskuntaan